nyt on syksy ja peuran ja hirvenmetsästysaika

tuossa pari vuotta sitten tein lakiesityksen että peuranmetsästyksessä voitaisiin tämmöisten suurempien maanomistajien joilla on useammassa lohkossa suhteellisen paljon maita jotka ylittävät hirvenmetsästykseen ja peuranmetsästykseen vaadittavan alueen mutta eivät ole yhtenäisiä lohkoja semmoisille alueille myöntää myöskin peuranmetsästykseen lupia joita nämä maanomistajat voisivat hakea jos ei heitä paikallisiin metsästysseuroihin hyväksytä

siten olisikin kannatettavaa että hallitus vielä tässä viime metreillä harkitsisi josko näitä rajoja pitäisi sitten nostaa ja ryhtyäkin todellisiin toimenpiteisiin jo ihan tämän loppuhallituskauden aikana näitten hallituspuolueitten jotka ovat tässä viilanneet näitä kynsiään nyt jo lähelle neljä vuotta

arvoisa puhemies

kysyisin ministeriltä kuinka ministeri aikoo johtaa ympäristöministeriötä siten että ympäristöministeriön toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän vahinkoa suomen teollisuudelle maataloudelle ja maaseudun väestölle

miksi aina pitää odottaa että seuraava hallitus tekisi jotain ja miksi ne puolueet jotka ovat siellä hallituksessa eivät halua ottaa vastuuta suomalaisten työllistämisestä juuri sillä kertaa kun heillä olisi se mahdollisuus

tämä keskustelu on jossain määrin huvittava koska kysehän on siitä että metsäteollisuus ei maksa riittävästi puusta että kannattaisi myydä sitä ja kuljettaa sitä tehtaalle olipa sitten kyse isommasta puusta tai pienemmästä

minä luulen että oppositiopuolueista ei löydy halukkuutta vastustaa jos hallitus tekee hyviä esityksiä ja haluaa viedä ne nopeasti läpi vielä tämän vaalikauden lopun aikana

nyt kun kuuntelee maaseudun ihmisiä ympäristöministeriö on melkein semmoinen mikä matalien maataloustukien ja huonon tuottavuuden jälkeen on tai monesti se voi olla jopa ennen niitä pahin vihollinen

onko ministeriössä suunnitteilla että vastaisuutta varten ulkomaille välitetään informaatiota suomen marjatilanteesta että eivät turhaan tule poimijat köyhät poimijat omilla kustannuksillaan suomeen semmoisina vuosina kun ei marjoja ole

kotimaan hinnan saamiseksi alas puuta on tuotu vuosikaudet venäjältä ja mistä tahansa kuljetettu sinne on maksettu enemmän ja teollisuus on kiltisti maksanut ne rahdit myöskin

siinä mielessä näitten rajojen korottaminen ihan kohtuulliselle tasolle että suomalaisilla työttömillä olisi mahdollisuus työllistyä on hyvä asia

se on tehnyt kovasti työtä että kotimaan puun hinta saadaan alas ja hintakartelleja on ollut ja niitä puidaan oikeudessa vielä jälkeenpäinkin ja nyt metsäteollisuus haluaa sitten ensiosto oikeuden taas tietyn järeysluokan omaaviin puihin

kyllä se niin on että pitäisi vapaa kilpailu olla koska sen että äänekoskelle perustetaan yksi tehdas metsäteollisuus tarvitsee että saa uusia huipputuotteita kehitettyä ja se on ihan ok ja varmaan kannattaa tehdä maailmanmarkkinoita varten vaikka siitä tukkipuusta tai kuitupuusta mitä sinne ostetaan pitäisi vähän enemmän maksaakin

hän myi luontaistuotteita ja myöskin käsivoiteita ja tämmöisiä jotka oli kehitetty vähän pitemmälle ja joilla oli hoidollisia luontaishoitovaikutuksia ja muita

mutta hänellä oli noin kännykän kokoinen kassakone siinä mukana jolla oli mahdollisuus langattomasti lähettää myöskin tämä kuitti asiakkaan sähköpostiin

lapin edustajat ovat tuoneet ihan hyvin tässä esille sen että pitää tätä energiakäyttöä suosia että saadaan pohjoisenkin metsien puut käyttöön ja raivattua riittävästi että taimikot ja muut kasvavat kunnolla ja pitäisi olla kannattavaa toimintaa että maanomistajien ja metsänomistajien kannattaa uudistaa metsät myöskin

sieltä varmaan saa sitten tulostettua verottajaa varten sopivat tiedot ihan tiedoston muodossa jos siinä on tehty tähän tarkoitukseen oikeat ohjelmistot ja meillähän on näitä nokialta vapautuneita insinöörejä kyllä kehittämään näitä ohjelmistoja ja saadaan sitten joillekin heistäkin työtä kun otetaan nämä kuittisysteemit tällä tavalla uuden teknologian avulla haltuun

kyllä on tässäkin keskustelussa käynyt ilmi että entinenkin lainsäädäntö riittää siihen että tämä kehitys jatkuu ja ettei tämmöistä puitelakia tarvita

arvoisa puhemies

täällä ollaan työttömänä ja maksetaan sitten siitä hyvästä vielä muille

pääministeri katainen sanoi alustuspuheessaan että kuntien velvoitteita puretaan että on paljon esityksiä hallituksen budjettia tehdessä tullut

ei tämä kansantalous ainakaan tämän hallituksen esityksillä ole tullut kuntoon velka kasvaa jatkuvasti ja pitäisi ottaa vastuuta siitä että muutkin osallistuvat siihen

ilmeisesti tämä johtuu siitä että valtion rahapulassa palvelut viedään kuntalaisilta etenkin syrjäisissä kunnissa ja kuntia pakotetaan pakkoliitoksiin

viime hallituskaudella keskustan johdolla toteutettiin kuntauudistusta ja liitettiin monia pieniä kuntia varsinais suomessakin kuntien luku putosi puoleen

miten hallitus ja pääministeri näkee että nämä asiat auttavat sitä että suomi osaltaan pystyy vastaamaan maailman ruokaturvasta ja että budjetti pysyy jotenkin hallussa ettei jouduta ostamaan velalla ruokaa ulkomailta suomalaisille

jostain syystä ministeriön hankkeet ovat johtaneet siihen että pieniä kuntia pakotetaan liittymään suurempiin kaupunkeihin

se johtaa väistämättä lääkäripalveluitten ja muitten palveluitten etääntymiseen kuntalaisista ja käytännössä tarkoittaa sitten että jokainen kuntalainen joutuu maksamaan enemmän saadakseen ja päästäkseen käsiksi palveluihin

että ei saada kovin nopeasti tulosta vaikka tehdään koko ajan ja varmasti tiedemiehet ja yliopistot tekevät työtä pienillä palkoilla siihen nähden mitä me täällä ansaitsemme

missä ovat ne säästöt

meidänhän pitäisi täällä eduskunnassa ajatella kansalaisten etua eikä pelkästään kuntien ja hallinnon etua

se tulee ihan nopeasti se tulee heti

tutkimustuloksilla saavutetaan jotain uutta teknologiaa ja hyötyä kymmenien vuosien tuloksena silloin kun tutkimustyö onnistuu

kiitän ministeri huovista siitä että julkista terveydenhuoltoa ei nyt ainakaan tämän lakiesityksen muodossa olla täysin lopettamassa ja alas ajamassa vaikka se saavutettavuus nyt monien maaseutukuntien kannalta kauemmaksi siirtyykin

tässä ovat monet edustajat puhuneet ettei noihin rahoituslaskelmiin pidä viitata mutta kun niitä katsoo näyttäisi siltä että tuo varsinais suomi taitaa olla kumminkin häviäjän roolissa tässä

sillä olisi saatu työllisyyttä korotettua ja korjattua ja valtio olisi toisaalta säästänyt työllisyysmäärärahoista ja olisi saatu sekä vanhemmat että nuoremmat ihmiset töihin ja korjaamaan niitä paikallisia teitä ympäri suomea

arvoisa puhemies

tällä hetkellä esimerkiksi länsi afganistanissa on varsin rauhallista mikä epäilemättä johtuu rauhanturvaajien toiminnasta

itä afganistanissa tilanne on toinen esimerkiksi sunnuntaina itsemurhapommittaja oli katsojien joukossa lentopallo ottelussa

samoin tämä sosiaaliavun tuominen sekä vanhuksille että lapsiperheille kotiin saakka

meillä on työvoimaa kyllä tarjolla kun vain saadaan riittävän nopeasti koulutettua väkeä

miten naisten ja siviilien asema muuttuu ja miten sitä käytetään kauppatavarana paikallisissa vallanjakoneuvotteluissa rauhanturvaoperaation päätyttyä

mutta kumminkin jää sellainen olo että meneekö suuri osa näitten työntekijöitten ajasta tien päällä eikä siellä kohteessa missä sitä työtä tehdään

arvoisa puhemies

tuo harmaa talous tietysti vaarantaa sen että täällä voisivat kotimaiset yrittäjät pärjätä maksamalla työntekijöilleen suomessa normaalia palkkaa

siinä että on näitä alipalkattuja työntekijöitä joille sitten todellisuudessa maksetaan sosiaalitukia ja muita ja eu sääntöjen mukaan heidän perheenjäsenilleen vielä toisiin maihin lapsilisiä ja toimeentulotukia tavallaan se yrittäjän vastuu siitä palkanmaksusta on siirretty veronmaksajan maksettavaksi

sitä kautta olisi hyvin tärkeää että seurantajärjestelmät saataisiin sellaisiksi että ne jotka saavat urakat maksavat sille työntekijälle sen oikean palkan jolla hän pärjää ja hänen perheensä pärjää

samalla se yhteiskunnan ja veronmaksajan taakka siitä vähenee ja suomalaisille työntekijöille myöskin avautuu mahdollisuus tehdä sitä työtä täällä kotimaassa

tämä eduskunnan tai valtioneuvoston kanslian selvitys tulevan komission ohjelmaan vaikuttamisesta sisältää aika vanhoja keinoja

pääministeri katainen totesi että hiilivuoto karkottaa teollisuuden niin suomesta kuin euroopastakin tämän energiaa tarvitsevan teollisuuden ja raskaan teollisuuden ja se on tosiaan tapahtunut ja siihenkin pitäisi löytää keinoja että saataisiin niitä työpaikkoja

arvoisa puhemies

tietysti nämä saamelaisten kalastusoikeudet ovat semmoisia ikimuistoisia erilaisia ja suomessa ei tätä saamelaiskysymystä ole ratkaistu

suomen kohdalta näitä keinoja täällä ovat vastaavan osaamisen lisääminen nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen ja ikääntyneiden työllisyys

siellä käydään jatkuvasti vääntöä siitä kuka on oikea saamelainen ja kuka ei ole niin että valiokunta jossain vaiheessa harkitsi että pitäisi tämä saamelaiskysymys ratkaista jopa ensiksi

nämähän ovat tarpeita mutta täällä ei ole uusia keinoja ja uusia tavoitteita millä sitä siellä euroopassa ja millä sitä suomessa edistettäisiin

sitten kun vielä suomi on vähän paremmassa asemassa ollut että meiltä on päinvastoin vuotanut tai meille on tullut alipalkattuja ihmisiä orjatöihin niin miten pääministeri sanoo miten näitä kehitetään jatkossa

mutta sitten tässä valtion inarinjärven jakamisessa kyllä pitäisi paremmin ottaa tämä saamelaisten asema ja heidän jotka asuvat siinä järven rannalla oikeutensa huomioon kun kaloja jaetaan siellä

siinä mielessä kannatan tätä mustajärven ehdotusta mikä on tänne pöydille jaettu

vielä voisin vaelluskalojen noususta voimalaitosten ohi sen verran todeta että ministeri on hyvin tuonut esiin että sitä pitäisi parantaa

se on myöskin näitten kansainvälisten lohenpyynti ja muitten sopimusten kannalta hyvä jos saataisiin nousuportaita vähän enemmän sinne sitten ja ehkä osin luovuttaisiin voimalaitosten perinteisestä sadeveden

arvoisa puhemies

tietysti niissä saattaa jonkun verran ollakin varaa siihen mutta ammattikorkeakoulutus on toisen asteen koulutuksena kumminkin semmoista että sitä pitäisi tarjota ympäri suomen ja lähellä opiskelijoitten kotipaikkakuntia että olisi edullista sitten opiskella ja saavuttaa se koulutus

tässä jää vähän epäselväksi kun tuosta esityksestä saa sen käsityksen että ne koulut voivat hakea sen itse ihan ehkä toisistaan tietämättä tuleeko siitä yhteiskunnan tarpeita vastaten riittävää koulutusta näille opiskelijoille niihin ammatteihin mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja että tutkimus ja muu on mahdollista tulevaisuuden yritystoiminnalle

lääkekatto tarkoittaa sitä että asiakas maksaa korvattavista lääkkeistä aiheutuvat kulut itse siihen saakka kunnes lääkekustannuksen kokonaismäärä ylittää niiden omavastuulle määritetyn kalenterivuotuisen rajan

pääministeri otti esittelyssään esiin että työllisyyttä voidaan parantaa näillä pääkaupunkiseudun liikennehankkeilla niin kuin pisara radalla ja muilla

hallitus ei kuitenkaan puutu suurimpaan ongelmaan eli vähävaraisten kansalaisten lääkemenojen entistä suurempaan suhteelliseen kasvuun

edustaja sasi toi esiin että rahan työntäminen elvytyshankkeisiin ei auta

hieman ihmetyttää että tämä valtion toimitilojen vuokraus senaatti kiinteistöiltä on tullut tänne eduskuntaan puheisiin vasta nyt ja että on havahduttu siihen että vuokrat ovat olleet kohtuuttomia

onko sasi nyt lopulta huomannut sen että näillä ehdoilla missä suomi nyt on ei voida työllistää enää suomalaisia ollenkaan että pitäisi pystyä kohdentamaan suomalaisiin hankkeisiin

liekö siinä syynä lähestyvät vaalit vai perussuomalaisten pelko että nyt on niin kuin myönnetty tämä että se omistajaohjaus on ollut epäonnistunutta niin kuin ministeri rinne sanoi

edustaja paatero kysyi perussuomalaisilta eurosta eroamisen hintaa

jos viitehintajärjestelmään kuuluva lääke on viitehintaa kalliimpi ja asiakas ei halua vaihtaa sitä edullisempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen pitää asiakkaan maksaa myös viitehinnan ylittävä osuus

varsinkin yliopistoilla se on näkynyt hyvin selvästi että tutkimusryhmät ovat joutuneet keräämään tutkimukseen tarkoitetuista varoistaan vuokrarahoja ollakseen niissä tiloissa missä ne ovat ennen olleet kun yliopistot ovat omistaneet tilat

vähävaraisille kansalaisille lääkekatto on kuitenkin edelleen niin suuri että ainakin osa lääkekustannuksista uhkaa jäädä toimeentulotuella ja muilla yhteiskunnan tuilla kustannettavaksi

sitten kun senaatti kiinteistöt on sinne saanut osuudet ja lähtenyt näihin huimiin vuokrankorotuksiin niin on saatu kerätä laitteita pienempiin tiloihin

lääketaksan muutokset aiheuttavat muitakin lisäkustannuksia tietyille asiakkaille mutta paljon lääkkeitä käyttävien tai hyvin kalliita lääkkeitä käyttävien kansalaisten tilanne onneksi paranee

nämä ongelmat ovat olleet jo monta vuotta esillä eikä valtiovarainministeriö tai eduskunta ole nähnyt tarpeelliseksi puuttua näihin asioihin

minusta tämä on aika myöhäisherännäisyyttä mutta hyvä kun edes nyt

valiokunta on kyllä tehnyt hyvää työtä ja on hyviä ehdotuksia

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tullut laajalti esiin että varsinkin etelä suomessa on metsien käyttö vähäistä

toisaalta on syytetty että etelä suomessa on vähän suojeltuja metsiä

arvoisa puhemies

monesti sotaveteraanipolven ihmiset sodan jälkeen kaatoivat puut etelä suomesta ja ne on sitten istutettu uudestaan ja ne ovat kasvaneet

sairauden hoidon kannalta on ikävää että vähävaraiset joutuvat sopeuttamaan lääkkeiden hankkimisen tulotason eivätkä hoidon tarpeen perusteella

osa puista mitkä on harvennettuja suuremmat on kasvanut ja päässyt ihan hyvänkokoisen tukkipuun ikään

se helpottaa elämistä

mutta kantohintojen kehitys on eu aikana ollut hyvin heikkoa ja viime vuosina ne ovat jopa laskeneet niin että ne jotka ovat säästäneet metsiin eivät koe saavansa siitä riittävää hyötyä

arvoisa puhemies

kuitenkin jos tutkitaan tätä metsäpoliittista selontekoa niin tässä on tärkeimpinä päämäärinä tavoitteina sanottu että luomme edellytyksiä alan yritysten uudistumiselle ja uusien ja kasvuyritysten kehittymiselle elinkeinopolitiikalla lainsäädännöllä

kansaneläkelaitosta kannattaisi kuunnella sillä heidän mukaansa lääketaksan korottaminen kohdistuu nyt edullisia lääkkeitä käyttäviin ja useasti apteekeissa asioiviin asiakkaisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muutama vuosi sitten toteutettiin yliopistojen palkkauudistus ja sen seurauksena yliopistojen työntekijöiden tutkijoiden ja opettajien kannalta yliopistot tulivat entistä heikommiksi työpaikoiksi

vammaisetulain mukainen korvaus keliakiaa sairastaville on tärkeä

siinä mielessä kysyisinkin ovatko näkymät parantuneet viime aikoina

lisäksi luomme edellytykset yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle muun muassa verotusta kehittämällä ja tila ja metsänomistusrakennetta parantamalla

on tarpeen myös korottaa maksettavaa korvaussummaa ajoittain koska ruokavaliokorvaus on vammaisetuus jota ei ole sidottu indeksiin niin kuin tässä monessa puheessa on jo tullut selväksi

toistuvat henkilökohtaisten suorituskykyjen arvioinnit ja palkkaneuvottelut ilman todellista budjettivaraa palkkojen korottamiseksi ovat huonontaneet työilmapiiriä ja ovat omiaan lisäämään henkilökunnan välistä eripuraa

tarkoittaako tämä metsänomistuksen rakenteen parantaminen sitä että nyt yksityisten omistamat ja kaupunkilaismetsänomistajien omistamat pientilat sekä nämä edustaja nylundin mainitsemat kuolinpesät joilla on pieniä metsäalueita tullaan politiikassa ja politiikan keinoin ehkä jossain vaiheessa lunastamaan edullisemmin näille yhtiöille madaltamalla muodostettavien yhtiöitten verotusta tavallisiin metsänomistajiin verrattuna

en toki kieltänyt rakentamasta helsingin kenttää mutta se on kohtuutonta jos voidaan arvioida että melkein miljardi rahoja menee tähän helsinki vantaan kentän uusimiseen ja toiset kentät näivettyvät tuolla maakunnissa ja samalla suomen sisäinen lentoliikenne näivettyy

nyttemmin yliopistoissa suoritettu varainkeräys ja valtion maksama lisätuki vääristivät edelleen maakunnan yliopistojen kilpailukykyä

tässä hallituksen esityksessä on joitakin hyviä kohtia ja tietysti siinä yhtenä on tämä että päätöksenhakijan koulutuksen hyväksymisestä päätetään heti laillistamisprosessin alussa ja tutkitaan voidaanko hyväksyä ja missä tehtävissä voi toimia

lääkekaton suurin ongelma on omavastuuosuuden painottuminen alkuvuoteen

edustaja rundgren toi aivan oikein esille että helsinki vantaasta on kehittymässä finnairin ja finavian toivomusten mukaan tämmöinen läpikulkukenttä josta hoidetaan aasian liikennettä mikä on tietysti hyvä toteutuessaan mutta siinä on myöskin lieveilmiöitä koska siitä reitiltä aina matkan varrella jää vapaasti liikkuvaa työvoimaa mahdollisesti maahanmuuttajapakolaisia suomeen

tarjotaanko laadukasta opetusta tulevaisuudessa ainoastaan aalto yliopistossa

liittyvätkö nämä uhkakuvat tämän selonteon tavoitteisiin

pitkäaikaissairaiden kohdalla voitaisiin harkita järjestelmää joka tasaisi lääkekustannuksia koko kalenterivuoden ajalla pitkät vaikeat ja krooniset sairaudet kun eivät poistu kalenterin mukaan vaan vaativat jatkuvaa hoitoa pahimmillaan koko lopun eliniän

sitten on tietysti todistuksia koskevia asioita nostettu että jäljennösten tulisi olla virallisesti oikeiksi todistetut ettei ihan valokopio kelpaisi pelkästään

arvoisa puhemies

ihmisellä joka sairastaa on myös sairaalamaksuihin liittyvä katto ja matkakulujen korvaamiseen liittyvä katto jotka pitää pystyä myös täyttämään

arvoisa puhemies

myöskin englannin tai suomen tai ruotsin kielen ulkopuolella olevat todistukset pitäisi auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämänä kääntää suomen ruotsin ja englannin kielelle ennen kuin niitä voidaan hyväksyä

nämä lieveilmiöt pitäisi myöskin ottaa huomioon tässä lentokentän suunnittelussa ja ehkä laittaa sinne tämmöinen esitutkintayksikkö myöskin mikä sitten tsekkaa onko luvat tulla suomeen ja aikomukset hyvät

edustaja kivirannan lakialoite perintö ja lahjaverolain muuttamisesta on asiallinen ja kannatettava koska kaikilta verotusbyrokratiaan liittyvien lainkohtien tuntemusta ei voida odottaa

se on kans hyvä uudistus ja varmaan tuo lisää luotettavuutta esitettyihin todistuksiin

myöskin tärkeänä kohtana on vielä tuo että täällä on esitetty että euroopan unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta tutkintonsa suorittaneen tulisi liittää laillistamishakemukseen luotettava selvitys todistuksen oikeellisuudesta